tahtoisin ministeri hautalan puheeseen puuttua sen verran että kuulostaa aika julmalta ja harhaanjohtavalta tuo teidän luettelonne miten me leikkaisimme kehitysyhteistyöstä

tämä jatkuva itseään jalkaan ampuminen saisi minun puolestani kyllä loppua tämän eu hömpötyksen ympärillä

tämä sosiaalisen puolen merkitys yhteiskuntarauhaan on todella merkittävä

maailma ei parane yhtään siitä jos me kiristämme omia toimintamahdollisuuksia jatkuvasti ja muut pääsevät edelleen saastuttamaan maapallomme yhtä ja ainoaa ilmastoa

sote uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen että ne joilla on jonkinasteisia tarpeita hoitoon saavat sen kokonaisvaltaisesti

tämmöisten päätöksien on oltava globaaleja muuten tämä kokonaisuus kärsii ja lopputulos voi olla nykyistä

poliisien määrästä ja sen laskuun liittyvästä tehtävien priorisoinnista

siinähän on useiden vuosien aikana tapahtunut negatiivista suuntaa ja se on kaikkien kyllä itse todettava

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaiset lakiehdotukseen selventäisi tiloilta

pöydällepanoa varten esitellä aideed syy kymmenessä asetti puhemiesneuvosto erot tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

edustaja kettunen piti hyvän puheen

mistä tämä ohjattavuus syntyy jos ei veronkorotuksena ja mistä sitten rahat joukkoliikenteen kasvaviin tarpeisiin

päivä joulukuuta me annoimme koko täysistunnon sotiemme veteraanien kunniaksi

jos tämä tapahtuu niin että autoilu vähenee ja verokertymä halutaan pitää samana niin eikö silloin käy niin että sellaisella harvaan asutulla alueella missä joukkoliikennettä ei ole verot kasvavat entisestään koska halutaan verotulot pitää samana

me olemme siitä jo aikaisemminkin evm kohdassa keskustelleet mutta siellä on selkeät pykälät mitkä toteavat että suomen ei tarvitse hyväksyä sitä että evm tilaa lisää rahaa joka menee taas kreikkaan tai johonkin muualle

lähetystöverkostosta sen verran että se on viennin edistämistä mutta myös liittyy osaltaan tähän kehitysyhteistyörahoitukseen

mutta se mikä on ollut yhtenäisenä linjana tässä koko ajan on että suomen itsenäisyyttä luovutetaan pala palalta eun alttarille ja kaikki tämä eu alttarille uhraus tehdään vain siksi että liittovaltio syntyisi

eli rahoja ja toimintoja pitää pystyä seuraamaan ja jos siellä on väärinkäytöksiä niin siinä kohtaa pitää myös pystyä karsimaan

kehitysyhteistyörahojen käytöstä

tiedän että suomessa pelastustoiminnan alalla kehitetään erilaisia toimintamalleja muun muassa katastrofeihin

julkisesti sanotte toki että ette kannata eu liittovaltiota

voisiko kehitysyhteistyörahoja käyttää tämmöiseen suomalaiseen vientituotteeseen jolloin siitä tulisi hyötyä maailmanlaajuisesti sekä myös suomeen

kuitenkin kaikki teidän tekonne ovat suoraan eu hermannien käsikirjasta miten liittovaltio synnytetään

toinen asia

suomalainen rauhanturvaamistoiminta on parhaimmillaan mitä parasta kriisinhallintaa kehitysyhteistyötoimintaa

arvoisa puhemies

voisiko tämmöistä yk johtoista rauhanturvaamista käyttää siihen

kaiken a ja o on naisten aseman parantaminen

tämähän on tehty lähinnä sillä ajatuksella että lapsella on oikeus isään mutta nykyisin esimerkiksi avioeroja tapahtuu enemmän kuin aikaisemmin ja on huomioitava myös se että isällä on myös oltava oikeus lapseen

miten te aiotte selvittää tämän puheeni alussa mainitsemalleni veteraanipolvelle

elikkä tämmöinen näkökanta

päivä joulukuuta kunnioititte veteraanien uhrauksia suomelle ja isänmaamme itsenäisyydelle ja pala palalta myytte sitä eteenpäin

toisena hävettävänä toimenpiteenä minä pidän sitä tapaa miten nämä asiat on tuotu yön pimeinä hetkinä tänne saliin käsittelyyn niin ettei paikalla ole edes lehdistöä joka kertoisi eteenpäin kansalle totuuden mikä on tässä takana

kyllä suomen kannalta yksinkertaisesti tehokkain keino suojella globaalia ilmastoa on se että edistetään suomalaisen teollisuuden toimintakykyä

tämä on suorastaan hävettävää

se on ekologinen teko jos jokin kun saamme pidettyä nämä työpaikat ja tehtaat suomessa eivätkä ne siirry sinne kiinaan tai jonnekin muihin halpatuotantomaihin missä energia tuotetaan vielä enemmän kivihiilellä kuin nykyään suomessa

onneksi suomella on hyvä oppositio tarkennan kahden ryhmän oppositio ja se pitää kyllä huolen siitä että suomi ja suomalaiset saavat kuulla totuuden mikä tässä asiassa on takana

tämä nyt tuntuu olevan taas tätä vanhojen puolueiden tennispeliä jossa heitetään palloa toiselta puolelta toiselle puolelle

arvoisa puhemies

ennen vaaleja kaikki puolueet olivat samaa mieltä että tämän kauden tärkein asia on talouden kuntoon saattaminen ja ennen vaaleja kaikki puolueet olivat suurin piirtein yhtä mieltä sen suunnasta ja ongelman laajuudesta

itse minä haluan kyllä katsoa eteenpäin tehdä yhdessä tätä ja unohtaa nyt sen vanhojen kaivelun

siinä kohtaa kannattaisi kehittää just niitä ratkaisuja miten saadaan kivihiiltä puhtaammaksi jota te nyt olette tuomassa enemmän vielä tänne suomeen mutta jota on varsinkin siellä kiinan markkinoilla

vanhuspalvelulakia käsitellessänne te kiistelitte kylmistä luvuista ja päädyitte sitten kiistelyn jälkeen samaan lukuun joka on jo nykyisinkin voimassa

meidän varjobudjetissamme on hyviä pitkiä pätkiä tähän aihealueeseen liittyen ja meillä on hyviä lakialoitteitakin tästä niin että mennään yhdessä eteenpäin ja lopetetaan se ei

kuten edustaja kettunen sanoi niin neuvoa antava sitova miten tahansa mutta kansanäänestys on liittovaltiokehityksestä pidettävä

keskustelu uusista

juuri niin odotan missä viipyvät ne opposition vastuulliset vaihtoehdot mihin te yhdyitte ennen vaaleja

haluaisin nostaa yhden pienen vaikkakin tärkeän ja henkilökohtaisen asian esille

oletteko käsitelleet lainkaan vanhuksen kaipuuta aviopuolisonsa luokse eri hoitomuodoissa eli kun ihmiset joutuvat joihinkin hoitopisteisiin heillä olisi oikeus olla aviopuolisonsa lähellä

alue on niin hajanainen että sitä ohjaa uskonto heimot ja ehkä viimeiseksi se valtio

meidän hyvän opposition kahden ryhmän yhteistyöllä yritettiin siirtää tätä asiaan kuuluvalle ajankohdalle niin että kansa saisi tietää asiasta

ovatko neuvottelukumppanit oikeat kumppanit joiden kanssa käydään tätä keskustelua tulevaisuudesta ja onko teidän mielestänne riittävästi panostettu nimenomaan poliisien ammattitaidon kehittämiseen mukaan luettuna tämä kirjoitus ja lukutaito mikä aikaisemmin on tullut esille

te ette sitä halunneet joten tämä asia tarvitsee nyt sitten hioa kuntoon ja paremmaksi niin että tämä tulee kunnolla käsiteltyä

tämän asian takia kannattaa pitää kyllä puheensa

täällä on pidetty erittäin hyviä puheita ja muun muassa zyskowicz maijala lehti todella hyviä ja asiantuntevia puheita

sen takia että tämä saadaan hiottua kuntoon kannatan edustaja kettusen tekemää hyvää esitystä asian palauttamiseksi ja järjelliseen kuntoon saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

on siis selvää että neuvostoliitolla oli suuri osa ja syy siihen minkä takia nämä tuomiot tulivat

ilmeisesti edustaja heinonen ei ole kuunnellut täällä käytettyjä puheenvuoroja hänen esittämästään vastauspuheenvuorosta päätellen

edustaja kymäläinen

eu politiikka oli meille kynnyskysymys ja olemme siitä nyt tehneet välikysymyksen josta te voitte sitten tulkita onko tämä suomen harjoittama eu politiikka ollut hyvä

on tullut ilmi epäily ettei sitä voisi aukaista tai kannattaisi aukaista

kaikki muu nämä toisien piikittelyt menetti merkityksensä juuri siinä vaiheessa kun äänestettiin asian palautuksesta

mutta kuten edustaja lehti juuri sanoi tämä on itsestään selvä asia ja niihin minun mielestäni ei kuulu vedota tämän asian kohdalla mitenkään

silloin kun on hätä kyse voi olla sekunneista ei välttämättä minuuteista joten hätäpuhelun varmuus että se menee oikeaan numeroon oikeaan osoitteeseen on elintärkeää

tilanne on aivan eri kuin siinä vaiheessa kun nämä tuomiot ovat pakotettuina tulleet

tämän aloitteen taustaa selvitettäessä kävi ilmi että hätäkeskukseen tulevia numerotiedustelusoittoja ei tilastoida mutta niitä tulee huomattavissa määrin

sitä ei varmasti kukaan ole tekemässä vaan kaikki ajattelevat juuri niin ettei täällä ole olemassakaan sotasyyllisiä

olen useissa puheissa täällä muistuttanut siitä että rauhanturvaajat toimivan suomen lipun alla ja heidän ongelmiinsa voidaan puuttua ja pitäisi puuttua

kuin todistuksena siitä että koko kansa on sitä mieltä että sotasyyllisiä ei ole olemassa kuin siinä mainitulla paperilla niin muutama vuosi takaisin oli semmoinen ohjelma missä valittiin suurinta suomalaista

arvoisa puhemies

tarpeeton työ tässä ajassa kun työvoimapula käytännössä hätäkeskuksessa on huutava tulisi välttää jotenkin

tervehdin ilolla sitä että nyt on mainittu täällä mietinnössä nimenomaan puolustusvaliokunnan lausunnon kautta että kriisinhallintaveteraaniohjelman toimeenpanoa tulisi kiirehtiä

minun mielestäni risto ryti

kyseessä on tosiaan merkittävä asia ja jos me haluamme että meillä on rauhanturvaajia tulevaisuudessakin rauhanturvaajien ongelmat tulee ottaa huomioon ja parantaa niitä ongelmia mitä sieltä tulee

elikkä annettaisiin sille valtuustolle valtaa myös tähän suuntaan niin kuin nyt ollaan ihan järkevistä perusteista antamassa toiseen suuntaan mutta että sillä valtuustolla olisi valtaa

eli tämä laki on muutettavissa ja minun mielestäni me olemme vähintään

oletteko valmis tekemään tämmöisen laskelman mitä tämä kaksikielisyys kunnalle todellisuudessa maksaa ja mitä se valtiolle maksaa jolloin saataisiin viralliselta taholta luvut pöytään ja kunnat voisivat sitten näilläkin faktoilla päättää tämän asian sen ovatko yksikielisiä vai kaksikielisiä

tarve tulee hätäkeskuksien suunnalta ja ihmisten turvallisuuden lisäämisestä

tähän kiinteistövero osioon on vielä pakko ottaa sen verran kantaa että maaseudulla palvelut ovat kaikista heikoimmat ja tämänkin päivän uutisten perusteella voidaan olettaa että ne entisestään heikkenevät ainakin teiden osalta

siellä kuitenkin kiinteistökoko on vanhojen tyhjillään olevien navettojen johdosta tai jonkun muun tämmöisen rakenteen johdosta isompi ja silloin tämä maksuosuus tulee sinne suhteessa saataviin palveluihin nähden suhteettoman isoksi

tämä on turvallisuutta lisäävä lakialoite ei poliittinen lakialoite niin kuin useat täällä ovat joten uskoisi että tämä etenee ja saa alleen vauhtia ja myötätuulta

tästä nyt vihdoin etenevästä asiasta on keskusteltu varsin pitkään ja on laajalti tunnustettu tämä ongelma että työttömän on ollut mahdotonta vastaanottaa lyhytkestoista työtä koska tämä on automaattisesti laskenut hänen tukiansa

sitten on tosiaan tämä mikä tässä tuli esille aikaisemminkin että usein ne leskeksi jääneet rouvat asuvat siellä sitä vanhaa kotitilaansa yksin ja on hyvin todennäköistä että näillä kiinteistöveropäätöksillä päättäjät ovat ajamassa nämä lesket pois kotoaan

tästähän on siis käytännössä seurannut jopa sellaisia tilanteita että keikkatyötä ei sitten ole otettu yksinkertaisuudessaan ollenkaan vastaan tai sitten on jopa tehty osittain pimeää työtä elikkä kun lainsäädäntö on koettu kohtuuttomaksi on tavallaan pidetty sen rikkomista hyvin vähäisenä rikkomuksena itse

varsinkin demarien kohdalla se heijastui pelkona hallitusohjelman auki repimisestä ja siitä että kokoomus vie koko vasemmistoa kuin pässiä narussa

se ei minun mielestäni ole oikein ja kiinteistövero on sen johdosta yksi huonoimpia veroja mitä on

arvoisa pääministeri

tosin on toisen suuntaisiakin puheita selkeästi kuultavissa jolloin todetaan vain se veron tulo veroa ei pääse karkuun jolloin se on hyvä

lyhytaikaisen työnteon mahdollistaminen edesauttaa sitä että työtön pysyy mukana työmarkkinoilla

hän pystyy tätä kautta monella tavalla ylläpitämään omaa työkykyään

mutta jos sitä ohjaa ideologinen suuruuden ihannointi ja siihen pyrkiminen niin silloin mennään pahasti metsään